se että sinne te toimistoon on pantu käsipareja on sitä varten ja se on semmoinen pilotti josta rinne on puhunut että nyt me rupeamme menemään sinne yrityksiin avaamaan yrityksien ovia

jos sallitte niin sanoisin alkuun yhden asian ja se on siis se että tämä suomi on kuulkaa nostettu erittäin lyhyessä ajanjaksossa köyhästä syrjäisestä maasta yhdeksi maailman tasa arvoisimmaksi yhteiskunnaksi

kiitoksia arvoisa puhemies

meillä on eriarvoisuutta meillä on syrjäytymistä meillä on pulmia mutta jotenkin tämä iso mittakaava olisi hyvä pitää meidän kaikkien mielissä ja siinä saavat pisteitä kaikki

ensinnäkin kiitoksia näistä kaikista rakentavista puheenvuoroista ja lyhyesti haluaisin kuitenkin niihin reagoida

noin lyhyesti sanottuna tätä samaa periaatetta tässä nyt noudatettaisiin ja peruste sille että se on pisimpään asepalvelusaikaan rinnastettava liittyy myös siihen että on kuitenkin ero olla siviilipalveluksessa tai toisaalta asevelvollisuudessa ympärivuorokautisessa palveluksessa ja tässä suhteessa vaikka esityksiä on ollut toiseenkin suuntaan että sitä pitäisi lyhentää vielä enempi perusteet ovat minusta vankkoja että mennään samassa suhteessa kuin pisin palvelusaika ja tämän mukainen ehdotus on tänne tuotu päätöksentekoa odottamaan

meillä on tänään julkistettu työllisyyslukuja

on enempi kuin vuosi sitten pekkarinen mutta kuitenkin tässä on tapahtunut tällainen pieni muutos joka kannattaa kuitenkin tässä todeta

osin se liittyy myös suhdannetilanteeseen koska päätoimiset opiskelijathan tulevat työttömyyskortistoon ja hakevat sitä kautta työtä

kiitoksia ministeri halonen keskustelu jatkui dusty saarakkala

kyllä me otimme tuolla sen nyt esille olisiko se se keino jolla tähän joku tolkku saataisiin aikaan ja siinä sitten pyydettiin virkamiehiltä selvityksiä mitä tässä voitaisiin tehdä ja mitä toimenpiteitä se edellyttää eli on se nyt sillä tavalla hyvin ajankohtainen kysymys tämä teidän esityksenne

sitten ehkä on hyvä sanoa lähetettyjen työntekijöitten osalta että meillähän on eun lähetettyjen työntekijöiden toimeenpanodirektiivi valmistunut jonka kansallinen soveltamistyö on nyt meillä menossa ja se tuo sillä tavalla vahvistusta että sieltä lähetettävästä maasta täytyy tilaajan saada enempi selkoa niistä työntekijän työehdoista siellä olevista velvoitteista ennen kuin se aloittaa työnsä suomessa ja tämä tulee vahvistamaan tämä auttaa vähän siihen ongelmaan josta täällä nyt on paljon puhuttu miten voidaan sitten sitä päätä valvoa tai saada tietoja enempi näiltäkin osin

siinä on erittäin hyviä ideoita

siinä velvoitetaan osallistumaan vastikkeen sijasta

mutta paltamon kokeilunkin loppuraportista käy kuitenkin ilmi että aika vähän nämä ihmiset pääsivät sitten sen jälkeen avoimille oikeille työmarkkinoille ja se on se meidän ongelmamme mutta ne olivat kuitenkin ihan hyviä kokemuksia tässä mielessä

käytän myöhemmin puheenvuoron koskien tätä kolmikantayhteistyötä työelämää ja yhteiskuntasopimusta

täällä on peräänkuulutettu tätä isoa kuvaa ja siitä haluan vain sanoa sen että meidän ongelmamme ovat viennin heikossa vedossa viennin kapeassa pohjassa ja investointien heikkoudessa suomeen

sitten minä sanoisin vielä yhden asian ja se on se että kun tässä innokkaasti puhutaan nyt alueellisista perustulokokeiluista minusta olisi hyvä olla vähän malttia ja miettiä mitä me tarkoitamme perustulolla mitä tämä tulee maksamaan miten se soveltuu yhteen muuhun sosiaaliturvaan ja tulonsiirtoihin ennen kuin syöksytään johonkin alueelliseen kokeiluun

nyt tässä hallitusohjelmassa on liian kapoinen linja meidän vientivetoisen talousstrategiamme aikaansaamiseksi

sitten edustaja kontula puhui asiaa ja sydämellä tästä siirtotyöläisten asemasta

kannattaisi miettiä ensin nämä lähtökohdat ja keskusteltaisiin sitten minkälaisia kokeiluja tässä yhteiskunnassa tarvitaan

ei riitä että me lisäämme työvoiman tarjontaa

yhteiskuntahan tällaisessa tilanteessa tulee sillä tavalla vastaan että jos se johtaa esimerkiksi lomautuksiin jotka olisivat aina lievempi muoto kuin irtisanomiset niin silloinhan yhteiskunta tulee sen lomautuksen aikaisessa rahoituksessa vastaan ja muutoinkin edesauttaa tällaisessa tilanteessa näitten muutosturvapalvelujen suhteen niitä työntekijöitä jotka tällä alalla työskentelevät

tämmöistä varmaankin tapahtuu ja tunnistan hyvin esimerkiksi olkiluodon työmaan ongelmat joita siellä on ollut näiden ehtojen valvonnassa ja niistä ottakaamme opiksi

olen tehnyt kovasti töitä sen eteen että tässä saataisiin kolmikantaisesti ratkaisuja aikaan koska onhan se nyt tässä ajassa todella epäreilua että meillä on tämmöisiä nollasopimuksia tässä yhteiskunnassa

mutta kun täällä puhuttiin että tarvitaanko niitä kovia toimenpiteitä niin kyllähän tässä merkittävin ehkä on kuitenkin ollut rakennusalalla tämä kysymys tunnistinkorttiin sidotusta veronumerosta

me emme ole vain päässeet kolmikantaisesti semmoisiin tuloksiin joita olisin toivonut mutta näitäkin neuvotteluja vielä tässä jatketaan

ne ovat ne välineet joilla me nyt voimme välittömästi vaikuttaa mutta oli hyvä että tämäkin näkökohta otettiin esille että tämä koskee myös tällä alalla työskenteleviä palkansaajia

se on ollut erittäin tehokas toimenpide ja tämän hankkeen kolmannessa vaiheessahan nyt sitten selvitetään pitäisikö tämä veronumero ulottaa muihinkin aloihin kuin rakennusalaan

se ei ihan pulmaton ole näillä aloilla mutta se on nyt työn alla

toinen liittyy sitten siihen miten tämmöistä alipalkkausta ylimalkaan voitaisiin suitsia mikä on monessa mielessä tärkeä asia ja se on niin ikään nyt valmistelutyön kohteena niin että kyllä täällä tämmöisiä on tulossa

miten tässä on voinut näin käydä ajassa jossa pitäisi panna lisäpaukkuja työllisyyden hoitamiseen

yksi kova toimenpide oman ministeriöni kohteena on että kilpailu ja kuluttajavirastossa on perustettu kartelliyksikkö seitsemän henkilötyövuotta sijoitettu sinne ja sen ainoa tehtävä on katsoa että tässä maassa ei synny kartelleita

arvoisa puhemies

niitä ei jää käyttämättä

arvoisa puhemies

täällä on palattu useammankin kerran siihen kysymykseen mikä tämän hankkeen työllisyysvaikutus on

ajattelin tähän edustaja soinin kysymykseen vastata miten rakennustyömiesten ja naisten asiaa suomessa hoidetaan

niin sitten ehkä edustaja tolppasen kysymykseen siitä miten näitä oikeasti sitten valvotaan ja ovatko luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut mukana tässä

ensinnäkin nämä elvytys ja infrahankkeet asuntorakentamiseen liittyvät panostukset ovat tietysti merkki siitä että rakennusalalle halutaan lisää työtä

toiseksi näitten työehtojen valvonnassakin vaikka niissä on vielä puutteita on meillä nyt edistytty eli täällä ei ole kahden sortin työmarkkinat ulkomaalaisille ja suomalaisille vaan työehtoja pitää noudattaa kaikin osin

mutta tämä on nyt yksi askel ei viimeinen tässä hankkeessa jonka nimi on terveet työmarkkinat ja työehtojen ja pelisääntöjen hyvä noudattaminen suomessa

totta kai meillä on haasteita resurssien suhteen mutta se peruskonsepti joka sinne on rakennettu ei ole huono joskin sitä pitää toki kehittää ja tätä palvelun tasoa ja ihmisten jaksamista koettaa nostaa

tilaajavastuulakia on uudistettu tavalla että se tilaaja joutuu entistä enempi ottamaan selvää onko siinä aliurakointiketjussa verot palkat hoidettu niin kuin asiaan kuuluu

vielä tämän lisäksi rakenneohjelmassahan korostettiin sitä että työn tarjontaa koetetaan lisätä suomessa suomalaisille tässä tapauksessa rakennustyöläisille missä on paljon ulkomaista työvoimaa niin että tarjotaan niitä myöskin suomalaisille ja tämä koskee erityisesti uudellamaalla rakennusalaa

toiseksi kuitenkin ulkomaista työvoimaa tänne tulee alihankintaketjujen myötä

silloin on olennaista että pelisäännöt ovat sellaisia ettei sinne tule toisen luokan työmarkkinoille ihmisiä joiden palkkatasoa ja muita poljetaan

se on iso haaste iso ongelma

pyrin hankkimaan näitä tietoja niitä varmasti on niitä on tilastoitu niin että tulette niitä saamaan samoin kuin mielelläni toimittaisin nyt koko tämän harmaan talouden toimenpideohjelman semmoisen tablitsan missä on kerrottu että mikä on tehty mikä on työn alla mikä ei ole vielä liikkeellä niin että saisitte semmoisen hyvän kuvan siitä mitä nämä toimenpiteet käytännössä ovat

sitten korostaisin vielä sitä että tähän jatkotyöhön liittyy myös kysymys ryhmäkanteen ulottamisesta muun muassa työoikeudellisiin asioihin

koen että tämä keskustelu kertoo siitä että tämä sote uudistus on vielä raameissaan tai kivijalkoja ollaan rakentamassa mutta se varsinainen työ on edessä

täytyy olla joku toinen toimija joka sen kanteen pystyisi nostamaan hänen puolestaan se on minun vankka käsitykseni

ministeri vapaavuori puhui asiaa ja hyvin perustellusti kommentoi tässä käytyä keskustelua

tässähän voisi olla tämmöinen köyhän miehen mallikin joka olisi sellainen että jos on työntekijä joka ei tässä kohtaa saa nyt tämmöistä kanneoikeutta suoraan siihen toimenpiteeseen niin olisiko joku kolmas taho joku viranomainen jolle se esitys tehtäisiin ja se viranomainen harkitsisi sen kanteen nostamista

talousvaliokunnan mietintö oli hyvin harkitusti tehty punnittu ja monen kuulemisen jälkeen oli päädytty niihin ehdotuksiin joita sieltä tuli ja pidän niitä erittäin hyvinä

se mitä haluan tässä yhteydessä painottaa on se että julkisten hyvinvointipalvelujen terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen puolestapuhujia pitää olla tässä salissa

toiseksi täällä on käyty kuitenkin hyvin sivistynyt keskustelu siitä miten tähän suhtaudutaan ja on arvostettu myös sitä että tästä asiasta voidaan olla periaatteellisista ja käytännöllisistä syistä eri mieltä

mitä tulee tähän että saataisiinko se kuuden kuukauden sääntö niin kuin supistettua niin mielelläni vastaisin että kyllä koska tässä on selvä aukko mutta tämä on sitten meidän verolainsäädäntöömme liittyviä asioita ja siitäkin puhuimme tänään että pystyykö tälle asialle nyt jotain tekemään koska tämä on selvästi pulma ja siitä kohtaa vuotaa

se mihin haluan kiinnittää erityistä huomiota on se että tähän rakennettiin myös nämä itsehallintoalueet ja sinne sisällytetään paljon muitakin tehtäviä kuin sote tehtäviä

kolmanneksi haluan sanoa että suomen energiapolitiikan vahvuus liittyy juuri siihen että meillä on monipuolinen energiapaletti tai rakenne ja että uusiutuvan energiatuotannon jonka merkitys kasvaa ratkaisuja ja ydinvoimaratkaisuja ei pidä asettaa toistensa vastakohdiksi

kun näin on olisi ollut viisasta että olisi katsottu koko hallintoa valtionhallintoa aluehallintoa kuntahallintoa ja sen keskinäistä työnjakoa ja mietitty sitä kokonaisuutta parlamentaarisen työn kautta

keskusteluun on päätettävä asia lähetetään työelämä että kyllä te olette ihan oikeassa kohdassa nyt kiinni

tähän ei ole laskettu kaikkea sitä mikä liittyy logistiikkaan kuljetuksiin asumiseen palveluihin joita ilman muuta tämmöinen hanke tuo myös mukanaan

nyt olisi erityisen tärkeätä että suomalainen työ on täällä näkysällä mutta myös se että pohjois suomesta ihmiset lähtevät töihin tänne työmaalle

tässä pitää muuten tehdä aika paljon töitä että tämä käytännössä myös tapahtuu niin ettei se työvoima tule jostain muualta sen takia että ei lähdetä alueellisesti liikkumaan ja hakemaan työtä tältä työmaalta

hehän ovat tehneet työmarkkinajärjestöjen kanssa eräänlaisen aiesopimuksen niistä pelisäännöistä miten täällä toimitaan rekrytoinnin suhteen työehtojen suhteen että noudatetaan suomalaisia työehtoja ja aivan oikein täällä korostettiin sitä että uusi tilaajavastuulaki ja sen uudistusratkaisut edellyttävätkin sitä että tilaaja käyttäytyy niin että se katsoo aliurakoitsijoidensa perään noudattavatko he verovelvoitteita palkkavelvoitteita ja muita velvoitteita

kysymys on äärettömän tärkeä senkin vuoksi että yhteiskunnan tasa arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja sivistystä mitataan siitä että heikompia ei jätetä ja syrjäytymistä estetään

tässä suhteessa lainsäädäntökin on niin kuin edustaja tolppanen korosti muuttumassa tavalla joka tukee rehdimpien pelisääntöjen toteuttamista myöskin tällä työmaalla

siihen miten nuorten ihmisten syrjäytymistä koulutuksesta ja työstä voidaan estää ja siihen miten pitkittyvän työttömyyden kautta tapahtuvaan syrjäytymiseen voidaan puuttua

näihin molempiin niin kuin hyvin tiedämme on sekä varattu kohtuullinen määrä määrärahoja että nyt ryhdytty myöskin toimenpiteisiin nuorten yhteiskuntatakuun rakentamiseksi ja tähän pitkittyvän työttömyyden estämiseksi niin että rakennetaan niitä inhimillisiä polkuja kuntoutuksesta koulutuksesta työstä sen valon löytämiseksi joka olisi se työpaikka ja nostetaan ihmisiä myöskin jaloilleen niin että he voivat olla täysivaltaisia kansalaisia tässä yhteiskunnassa

tämä on äärettömän tärkeä asia ja hallitus tekee varmasti voitavansa tämän syrjäytymisen estämiseksi joka koskee erityisesti nuoria ja pitkittyvän työttömyyden kautta myös

kiitoksia tästä mahdollisuudesta ja kiitoksia monipuolisesta keskustelusta koskien pääministerin puhetta talouden vakavasta tilanteesta

täällä on aiheestakin kiinnitetty huomiota ikääntyneiden työmarkkina aseman kohentamiseen ja varmistamiseen liittyviin asioihin

ne ovat haastavia tavoitteita ja on selvää että niiden perusrohto tai lääke on se että syntyy kohtuullisen hyvää taloudellista kasvua joka on tärkein tekijä myöskin työllisyyden hoidolle

ensinnäkin siinä on tehty erittäin perusteellinen selvitys siitä mikä on ikääntyneempien työmarkkina asema verrattu sitä ruotsiin ja tehty toimenpide ehdotuksia miten tästä voitaisiin päästä eteenpäin

toiseksi on kohta jossa todetaan että ikääntyneitten pitkäaikaistyöttömien osalta harkitaan palkkatuen saamista pysyväksi ei määräaikaiseksi ja sillä tietysti on merkitystä ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien työllistyvyyteen tulevaisuudessa

tästä syystä yritän keskittyä nyt tässä yhteydessä vain kolmeen täällä edustajan nostamaan asiaan

kolmas asia on sitten se että tässä kasvu ja työllisyyssopimuksessa järjestöt ovat sopineet tämmöisestä työkaarimallista siis ikäohjelmien viemisestä sinne yritysten arkeen millä oikeasti voidaan pidentää myös työuria ja huolehtia siitä että ikääntyneistä pidetään parempaa huolta

niitä ei tulla vähentämään

neljäs on sitten se että osana näitä tulevia työeläke ja työuraneuvotteluja on itsestään selvää että siinä pöydässä täytyy pohtia myöskin ikääntyneempien ihmisten pysyvyyttä työmarkkinoilla

arvoisa puhemies

voitaisiin varmaan kehittää semmoista osa aikatyön ja osa aikaeläkkeen uudenlaista mallia joka mahdollistaisi sen että varttuneemmat ihmiset voisivat ainakin osittain olla töissä ja osittain eläkkeellä semmoisia joustavia uusia malleja

oletan että tähän tavoitetasoon tullaan pääsemään ja voidaan tämä nuorten yhteiskuntatakuu ja toisaalta pitkäaikaistyöttömyyden kohdentavat toimenpiteet toteuttaa

olen tässä tarkkaavaisesti kaksi tuntia kuunnellut erittäin hyvää keskustelua enkä yritäkään nyt tehdä mitään täydellistä yhteenvetoa

näitä tänne rakenneohjelmaan on sisällytetty ja näitä me haluamme tietysti edistää sekä hallituksen päätöksillä että työmarkkinajärjestöjen kanssa hyvällä yhteistyöllä

ja lopuksi jos sallitaan sanoa sitten tämmöinen vähän vakavampi asia koskien tätä koko meidän tarinaamme mistä ne kasvun lähteet syntyvät joita me tarvitsemme

ne syntyvät työpanoksen määrästä ja hyvästä hoidosta ne syntyvät paremmasta tuottavuudesta ne syntyvät investoinneista ja ne syntyvät tuottavuus ja tutkimus ja tuotekehityspanostuksista

tämän keskustelun arvo oli minusta siinä että tässä salissa laidasta laitaan nähtiin meidän olemassa olevan teollisuuden ja tulevaisuudessa olevan teollisuuden merkitys suomalaisen hyvinvoinnin kannalta

totta kai meidän jos työllisyys pahenee joita näköaloja nyt ei vielä dramaattisessa mielessä ole näihin määrärahoihinkin täytyy sitten palata tulevina aikoina kun kehysriihikeskusteluja käydään

niiden vaikutuksista voi syntyä hyvää kasvua ja minä uskon että me pystymme täällä suomessa myös näihin panostamaan tilanteessa jossa meidän kaikki viennin kivijalkamme ovat erittäin suuressa murroksessa

edustaja tolppasen puheenvuorosta tärkeät asiat

itsensä työllistäjien osalta sanoisin sen että meidän ministeriössämme valmistellaan ehdotuksia kaikkiin näihin erilaisiin työsuhdemuotoihin vuokratyö osa aikatyö myös itsensä työllistävien asemaan liittyviä parannuksia ja tämä työ on parasta aikaa menossa

tämä on kasvava osa näitä pätkittyviä työsuhteita nämä itsensä työllistäjät joitten asema on usein erittäin heikko taloudellisesti ja sosiaalisesti ja heiltä puuttuu eläke ja sosiaaliturva ja siinäpä sitä työmaata meillä nyt onkin miettiä miten se voitaisiin rakentaa

parasta aikaa neuvottelemme myös työmarkkinajärjestöjen kanssa miten tämä asia ratkaistaan ja minulla on kyllä semmoinen vakaa käsitys että ennen budjettiriihtä tai viimeistään budjettiriihen aikana tähän löytyy yhteinen ja hyvin asiallinen ratkaisu niin edunsaajien kuin